vihreät haluavat tukea kehitystä pientuottajan nettolaskutuksella jolloin pientuottaja saa korvauksen verkkoon syöttämästään ylijäämäsähköstä

arvoisa herra puhemies

tässä on ollut hyvin pitkä historia takana että on ollut lukuisia työryhmiä on haettu ratkaisua ylen rahoitukseen muun muassa siksi että tv lupamaksutulot ovat vähentyneet vuosien aikana

arvoisa puhemies

yleinen käsitys oli että rajoitustoimenpiteistä säätäminen voidaan tulkita oikeutukseksi pakon käyttöön minkä pelättiin johtavan rajoitustoimenpiteiden lisääntyvään käyttöön erityishuollossa

direktiivissä edellytetään rakennusten energiatehokkuuden parantamista rakennuksen korjaus ja muutostyön yhteydessä

ne herättävät paljon kysymysmerkkejä mutta sen sijaan liitteessä on kylmiä vastauksia

niukkuutta on jaossa ja esimerkiksi kiinalaiset hallitsevat harvinaisten maametallien kaivannaisteollisuutta ja markkinoita

kaikkein heikompiosaisilta leikataan lapsiperheiltä pienituloisilta eläkeläisiltä työttömiltä

kuitenkin monen harrastuksen osalta kustannukset ovat kovin suuret ja liian moni lapsi putoaa ulos sosiaalisen ympäristönsä piiristä koska ei ole varaa ottaa osaa harrasteisiin

nyt syksyllä hän jos jossa kaikki eduskuntapuolueet yhdessä ministeri kiurun johdolla kävivät pitkiä hyviä neuvotteluiltoja ja haimme erilaisia ratkaisuja

maametalleja käytetään monissa hienoelektroniikan sovelluksissa kuten digilaitteissa

lisäksi ehdotetaan että rakennusta koskeviin suunnitelmiin olisi eräissä tapauksissa liitettävä lämmitysjärjestelmää koskeva arviointi

rajoitustoimenpiteisiin voitaisiin laissa säädetyin edellytyksin turvautua vain silloin kun erityishuollossa olevan henkilön tai jonkun toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden suojaaminen tai merkittävän omaisuusvahingon torjuminen sitä välttämättä edellyttää

nämä ovat tärkeitä mutta myös monimutkaisia asioita ja on toki myös terveysseikat huomioitava tarkkaan arvioitava homekysymykset ja rakennettava mahdollisimman turvallista ja terveellistä samalla tietysti mahdollisimman energiatehokasta ja tähän tarvitaan asukkaille neuvontaa

minäkin haluan kiittää kaikkia muita neuvottelijoita ja erityisesti ministeri kiurua tästä hienosta saavutuksesta

nyt hallitus esittää jättimäisiä leikkauksia koulutukseen ja linjaa yhteisötakuun

tätä mahdollisuutta käytetään kuitenkin erittäin harvoin

siltä pohjalta tämä aloite on tehty

mielestäni kuntien tulisi käyttää enemmän tätä mahdollisuutta tukea vähävaraisten lasten harrastuksia ja toivon että tämä valtiolta tuleva korvamerkitty raha kannustaisi kuntia tukemaan köyhien lasten harrastuksia

laissa säädettyjä rajoitustoimenpiteitä olisivat kiinnipitäminen aineiden ja esineiden haltuunotto henkilöntarkastus sekä lyhytaikainen erillään pitäminen

ilman muuta oli selvää että kun valiokunnissa käsitellään asiat perusteellisesti ja on mahdollisuus kuulla eri asiantuntijoita niin parlamentaarisessa hengessä on mahdollisuus ministerin siunauksella tehdä muutoksia

vaadimme kaivosveron joka kerätään kaivosrahastoon

siellä asukkaille annetaan ilmaista energiatehokkuusneuvontaa

palveluasumisen piirissä olevien kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista on pidettävä pääsääntönä eikä rajoitustoimenpiteiden käyttö ole perusteltua heidän osaltaan

rahaston tuottoa voidaan käyttää korjaamaan ympäristölle aiheutuneita haittoja

tässä keskustelussa on noussut esille huoli työntekijöiden jaksamisesta ja yhdyn siihen ajatukseen että on syytä selvittää miten parantaa kenttätyöntekijöiden jaksamista niin poliisissa tullissa hätäkeskuslaitoksessa kuin rajavartiolaitoksessakin

tämä tapahtuu rakennusvalvonnan yhteydessä

kunnilla on oltava mahdollisuus kieltää veto oikeudella kaivos mikäli sen katsotaan haittaavan luontoarvoja tai kunnan muuta toimintaa kuten matkailua ja poronhoitoa

vihreiden verojaoston jäsen soininvaara viestittikin ryhmälle hyvissä ajoin muun muassa tästä yritysten maksuosuuteen liittyvästä ongelmasta siitä että parlamentaarisessa työryhmässä esitetty ratkaisu että maksu kerättäisiin liikevaihdon perusteella ei olekaan paras mahdollinen keino kerätä yrityksiltä tätä maksua vaan se kohtelee eri yhtiömuotoja epäreilusti

tämä on huomattavasti vähentänyt oulussa ilmastopäästöjä ja asukkaat ovat ottaneet tämän palvelun ilolla vastaan joten toivoisin että niin eduskuntatyössä kuin ministeriössäkin pohdittaisiin mahdollisia keinoja lisätä energiatehokkuusneuvontaa

rajoitustoimenpiteitä koskevien säännösten soveltamisala päädyttiin siten rajaamaan ainoastaan tehostetun palveluasumisen ja laitospalvelun yksiköihin

se ei ole toiminut odotetulla tavalla että kuntien valtionosuuksia on korotettu koska ne ovat hävinneet sitten kuntien loputtomaan kassaan

palaan vielä ympäristörikoksiin koska ministeri ei vielä kommentoinut asiaa ja ympäristörikosten tutkinnan lisäämistä

toivon että valiokunta käsittelyssään kuulee laajasti eri osapuolia ja asianosaisia sekä mietinnössään varmistaa ettei ketään ihmistä kohdella kaltoin ettei ketään sidota tarpeettomasti lääkkein tai sitein

mutta makeaa vettä jota ihminen käyttää on vain noin prosentti koko maapallon vedestä

ainoa vaihtoehto olisi joko korvamerkitä rahat suoraan tai sitten muuten vahtia että rahoitus kuntien osalta toteutuu

toisaalta vesivarat eivät riitä viljellyt toisaalla vesivarat eivät riitä viljelysten kasteluun toisaalla vesivarat ovat saastuneet

ympäristölainsäädäntö ja lupasääntely on niin monimutkaista että rikospaikkatutkinta vaatii asiantuntijuutta ja on ehdotettu että tarvittaisiin oma rikostutkintayksikkönsä jotta voidaan saada enempi tehoa ympäristörikosten tutkintaan

puolet ihmisistä elää alueilla joilla on ainakin ajoittain vesipulaa

on ilo nähdä terveitä vauvoja terveitä pikkulapsia odottavia äitejä vanhempia joita tuetaan päihteettömyydessä ja se että nämä lapset saavat syntyä terveinä on todella arvokas asia

kun itsemääräämisoikeuskysymyksissä on päätetty edetä kehitysvammalain kautta on pikimmiten varmistettava samansuuntaiset itsemääräämistä koskevat pykälät muiden täysin toisten huollettavissa olevien henkilöiden kuten muistisairaiden tai aivovammapotilaiden osalta

toki tässä olivat myös asiantuntijat kuten yrittäjäjärjestöt hyvinkin aktiivisia ja vaikuttivat osaltaan tähän tulokseen ja ratkaisun taustalla siis sekä parlamentaarisen työryhmän että eduskuntakäsittelyn taustalla on pitkä julkinen keskustelu jota on käyty hyvinkin paljon muun muassa mediamaksusta

mediamaksuhan aikanaan sai valtavasti kritiikkiä osakseen ja näin ollen tämä ratkaisu on otettu kyllä monessa mielessä ilolla vastaan

sopimus turvaa vammaisten henkilöiden oikeudet koulutukseen ja työelämään antaa heille osallisuuden heitä koskeviin päätöksiin varmistaa tarpeellisia mukautuksia ja esteettömyyttä

tämä on iso lakikokonaisuus joka uudistaa luvituskäytäntöjä ja ympäristönormeja sekä edistää energiatehokkuutta teollisuudessa

mutta todellakin tämän haasteen minkä valtiovarainvaliokunnan verojaosto löysi selvittäessään erilaisia maksumalleja yritysten maksuratkaisuksi soininvaara kiteytti hyvin

valvontamaksujen käyttöönotto on tässä taloudellisessa tilanteessa erittäin perusteltua

liikevaihto voi olla vaikka pienellä kioskiyrittäjällä kovinkin suuri vaikka hänen tienestinsä voittonsa ovatkin pienet jolloin on kovinkin loogista että on paljon reilumpi ratkaisu pieniä yrityksiä kohtaan että yrityksiltä kerättävä vero pohjautuukin tulokseen

merkittävä parannus uhanalaisen suoluonnon turvaamiseksi on turvetuotannon sijoittumista koskeva säännös jonka mukaan toiminta on sijoitettava niin että siitä ei aiheudu toiminnan sijoituspaikalla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista

se on erittäin kannatettava siksikin että suuryritykset maksavat todellakin enemmän ja kaikkein pienimmät yritykset peräti vapautuvat tästä maksusta

turveteollisuuden lisäksi lailla pureudutaan myös päästöihin kaivosteollisuudessa jonka luvitus ja valvonta on jatkossa parempaa ympäristönsuojelun kannalta

pidän myös sitä ratkaisua perusteltuna minkä verojaosto esittää nyt eduskunnan hyväksyttäväksi että myös kunnat ja seurakunnat on rajattu tästä pois

eun uusi teollisuuden päästödirektiivi tulee lain myötä voimaan jolloin isoille tuotantolaitoksille saadaan oikeudellisesti sitovat päästörajat

kaiken kaikkiaanhan tämä helpottaa kuntien tilannetta siinäkin mielessä että kunnilta poistuvat nyt kaikki laitekohtaiset tv lupamaksut

lopuksi haluan vielä painottaa sitä että tämä ratkaisu turvaa yleisradion toiminnan ja sitä että se turvaa myös riippumattoman uutisvälityksen

se parantaisi maamme kilpailukykyä

esimerkiksi luonnon maisema arvo jäi valitettavasti pois laista mutta paljon hyvää uudessa laissa on ja se on merkittävä parannus nykytilaan

me suomalaiset olemme hyvin tottuneita siihen että viestimet ovat riippumattomia mutta historia tuntee hyvin monia diktatuureja jotka ovat olleet tiettyjen poliitikkojen hallinnassa

hallituksellahan on ohjelmassansa ehdollinen lisälista uusista säästöistä muun muassa lapsilisiin muun muassa yliopistoille ja tutkimukseen vieläkin suurempia leikkauksia

mikäli eduskuntakäsittelyssä löytyy ympäristönsuojelua entisestään parantavia ratkaisuja niin laki toki paranisi mutta heikennyksiin ei ole varaa

onko hallitus edelleen toteuttamassa myös nämä lisäleikkaukset ellei yhteiskuntasopimusta synny

sielläkin on ollut tilanne paljon paljon huonompi kuin meillä täällä suomessa

eli lopuksi haluan todeta että pidän tätä ratkaisua sekä demokratian että parlamentarismin voittona

moni suoluontotyyppi on uhanalainen

arvoisa herra puhemies

tähän hallituksen rakennepakettiinhan liittyvät nämä pakkoliitokset isoilla kaupunkiseuduilla ja nyt näyttääkin siltä että ilmeisesti hallitus ennakoi oman sote uudistuksensa kaatuvan ehkä perustuslaillisiin syihin ehkä hallituksen sisäisiin riitoihin

jos suoalueelta ei löydy selkeästi suojeltua lajia ei suon käyttöä koskevissa lupapäätöksissä aluetta ole pidetty arvokkaana vaikka itse suotyyppi olisi harvinainen

mutta joka tapauksessa kunnissa on nyt tärkeää tiedostaa että kun näitä rakenneselvityksiä lähdetään tekemään tämän olemassa olevan lainsäädännön velvoittamana niin täytyy se muistaa että tämä sote uudistus joka siinä pohjalla on saattaa kaatua

tämä uusi ympäristönsuojelulaki muuttaa tilanteen paremmaksi kun jatkossa arvokkaimmiksi luokitellut suot rajataan turpeennoston ulkopuolelle

sen sijaan kannattaa kerätä aloitteeseen nimiä joka kunnassa jotta saadaan neuvoa antava kuntakohtainen kansanäänestys joka kunnassa aikaan hyvissä ajoin ja tämän rakenneselvityksen yhteydessä eikä niin kuin ministeri virkkunen esittää että tulisi alueellisia kansanäänestyksiä

onkin tärkeää saada aikaan suurempia suojeltuja kokonaisuuksia

arvoisa puhemies

tämänhetkisessä talouden tilannekuvassa tämän haltuunotto on erittäin vaikeaa

ojitettuja suoalueita voidaan myös uudelleen soistaa mikä olisi erityisen viisasta niillä ojitetuilla metsämailla joilla puuntuotannollinen arvo on vähäinen

monet erilaiset harrastajat marjastajista metsästäjiin ovat havainneet lähellä sijaitsevien suoalueiden arvon

pidän siitä että liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössä on nostettu esiin ilmastonmuutoksen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen painotuksia ja tähän liittyen on myös puhuttu työmatkapyöräilyn edistämisestä

finanssimarkkinoiden sääntely ja pankkien riskien suitsiminen on tärkeää eun uskottavan tulevaisuuden kannalta mutta toisaalta se on heikentänyt pk yritysten rahoituksen saantia ja pk yritysten toimintamahdollisuuksia onkin parannettava

yksi keino edistää työmatkapyöräilyä on verotus

kysynkin ministeri vehviläiseltä

mitä ajatuksia työmatkapyöräilyn edistämiseksi on

arvoisa puhemies

uudet työpaikat ovat syntyneet viime vuosina pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin mutta kun talouden tilanne on niin heikko myös pk yrityksiltä alkaa hiipua usko tulevaan ja nyt on erityisen paljon yksinyrittäjiä

kysyisin arvoisilta ministereiltä

tarvitaan työmarkkinareformeja jotka parantavat pienyrittäjien asemaa ja erityisesti madaltavat riskiä työllistää

kysyn hallitukselta

onko tällaisia suunnitelmia olemassa

toiseksi haluan todeta sen että tutkimusmäärärahojen leikkaaminen on virhe sillä ne ovat erittäin tärkeitä eväitä viennille ja siksi tutkimusmäärärahojen riittävästä tasosta on huolehdittava

aluksi zyskowiczille

keva hallinnoi isoa osaa eläkevaroista joten näkisin mieluummin sen hallituksessa talouden ammattilaisia kuin poliitikkoja

arvoisa puhemies

ei ole paikalla yö edustaa kari arvoisa puhemies

itsekin kannatan sitä sillä edellytyksellä että saamme kansantaloudellista järkeä raideliikennehankkeiden eteenpäinviemiseen sillä tavalla että nämä suuret infrahankkeet saataisiin kerralla rakennettua valmiiksi ei pätkissä

yk on useaan otteeseen huo mauttanut meille että emme ole toteuttaneet istanbulin sopimuksen velvoitteita sillä turvakotipaikkoja ei ole riittävästi

esimerkiksi kun pohjanmaan rata rakennettiin pala palalta niin siinä oli satojen miljoonien eurojen tappiot valtiolle

täällä on aikaisemmin käyty keskustelua turvakotipaikkojen rahoituksen riittävyydestä

parempi ja ekologisempi tapa olisi kerralla rakentaa raidehankkeet

haluan myös tuoda huoleni esille sillä laissa on kuitenkin määritelty kustannuksille katto kustannukset eivät saa ylittää valtion talousarviossa vuosittain toimintaan varaamaa määrärahaa vaikkakin on niin että thllle on siirretty vastuu turvakotiverkoston luomisesta

kunta ja palvelurakenneuudistus on niin ikään tärkeä ratkaisu joka tukee julkisen talouden parantamista mutta sopeutusta voidaan kyllä tarvitakin monestakin syystä